keskustalla on varaa kysyä ja vaatia teiltä hallitus vastausta koska meillä on vastaus terveyspalveluiden järjestämiseen

keskustan mallissa talous saadaan tasapainoon tehostamalla sosiaali ja terveyspalveluita luomalla lisää työpaikkoja ja pidentämällä työuria

esimerkiksi investointien poisto oi keuden kaksinkertaistaminen lisäisi investointeja

budjetin lähetekeskustelussa erityisesti sdplle näytti olevan vaikeaa tehdä ero juoksevien menojen ja investointien välillä

euroakaan ei kulu ellei uusia investointeja synny

lupasitte siis että veronmaksajien taakkaa julkisten palvelujen rahoituksessa miljardilla kevennetään

tarvitsemme koulutusta ja työtä kaikille ihmisille ja tarvitsemme päihdepolitiikkaa jotta mahdollisimman monilla elämän perusasiat olisivat kunnossa

tämän kaltaisia ratkaisuja konkreettisia yksityiskohtaisia toimia tällä strategian mukaisella kärkihankerahoituksella tullaan tekemään

hyvä valtiovarainministeri ymmärrän että tuo on ehkä paras tunnustus mitä voimme odottaa niistä virheistä mitä kaksi viikkoa sitten teitte ja kiitos että tunnustitte virheenne kiitos että korjasitte esitystänne

investointi rakkaat ystävät on meno josta aiheutuu tulevaisuudessa enemmän tuloja kuin rahaa nyt käytetään tai sillä saavutetaan kulusäästöjä enemmän kuin käytetty panos

sen teen mielihyvin koska lopuksi voinkin todeta että koska emme kuulleet pääministerin vastauspuheenvuorossa ensimmäistäkään uutta ehdotusta millä työttömyyttä nujerretaan ja työllisyyttä kohotetaan teen seuraavan epäluottamusehdotuksen

nyt kuitenkin hallitus on kertonut että ei tuo tehtävien karsinta onnistu eli sillä tavalla ei tämä julkinen talous kevene

kotikunnat ja terveyskeskukset voidaan säilyttää lähellä kun terveyspalvelut järjestetään kuntien yhteistyössä maakunnallisesti

eikö nyt olisi viisasta jättää säätämättä lisää velvoitteita kunnille ja lisätaakkaa veronmaksajille perumalla lisämenoja aiheuttavia päätöksiä

jotta matalan koron aikana pystyisimme tekemään järkeviä ja välttämättömiä investointeja kannattaa erottaa investoinnit ja juoksevat menot kannattaa perustaa valtion infra oy ja pyytää mukaan myös esimerkiksi eläkeyhtiöiden rahaa tai muitten sijoittajien rahaa ja varmistaa että suomessa pystytään toimimaan jatkossakin koko maassa yrittämään ja tekemään työtä ja asumaan elämään

sellutehtaalla kuidun ja kartongin paperintuotannon yhteydessä suuri osa puuaineesta muuttuu energiaksi ja myös metsistä kerättävän metsänhoidon sivutuotteen energiapuun

keskustan kotikuntamaakunta mallissa nykyiset kotikunnat hoitavat lähipalvelut kuten päivähoito peruskoulu liikunta kulttuuri vapaa ajan palvelut

olisiko nyt jo mahdollista saada vastaus siihen kysymykseen että millä tavalla yritysten poisto oikeuksia muutetaan

hallitus on toimettomana seurannut työttömyyden jatkuvaa kasvua eikä hallitus vastauksessaan kertonut mihin välittömiin työttömyyttä vähentäviin ja työllisyyttä parantaviin toimiin hallitus ryhtyy

otan esimerkin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kotikunnat pystyvät huolehtimaan myös asuinviihtyvyyteen vaikuttavasta kaavoituksesta rakentamisen ohjauksesta sekä teknisistä palveluista

harvoin kuulee hallitukselta niin ponnettomia vastauksia kuin vastauksenne kysymykseen suomalaisen ruuan tulevaisuudesta

keskusta ottaa velkaa miljoona euroa vähemmän vuoden jokaisena päivänä

mitä kuntien asukkaat mahtavat tästä ajatella

kaupan osuus ruokakassin hinnasta on historiallisen korkea viljelijän osuus ruuan hinnasta on historiallisen alhainen

joko tästä on malli valmiina vai onko se vasta hautumassa

me käyttäisimme miljoona euroa päivässä enemmän päivähoitoon kouluun terveys ja vanhuspalveluihin

arvoisa puhemies

reilussa kaupassa viljelijä saa oikeudenmukaisen osuuden ruuan hinnasta

myöskään keskustalla ei ole vielä pistää pöytään valmista ratkaisua mutta se ei estä sitä etteikö niistä pitäisi puhua jos mielimme suomi laivan suunnan kääntää

tässä kuntakartassa on kuvattu kokoomuksen ja sdpn ja teidän apujoukkojenne tavoite suomen kuntia koskien

vaihtotaseen vajeen oikaisu se vaatii ratkaisua

hyvä hallitus nyt on aika suhdanne ja työllisyyssyistä pistää vauhtia vanhojen asuntojen työllistäviin peruskorjauksiin sillä peruskorjausvelka kasvaa joka vuosi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hallitus on ohjelmansa mukaisesti kiristänyt veroja ja leikannut palveluiden rahoitusta

en tiedä kuinka monetta kertaa toistaisin sen että suomen hallitus on omilla toimillaan sitoutunut tekemään kotimaassa enemmän kuin mihin yksikään aiempi hallitus väreihin katsomatta on ollut valmis

puhemies

aiemmin olette sanoneet että tämä uudistus tehdään teidän tiukassa poliittisessa ohjauksessanne ja pääministeri katainen on ollut teidän tukenanne

velkarahalla te annatte hyvätuloisille suuret veronkevennykset

suomalaista ruokaa ei muuten lautaselle ilmesty edes ministerien eteen tarjoilijan tuomana ellei suomalainen viljely ole kannattavaa

jokaisessa kunnassa säilyisi terveyskeskus mutta lääkärillä voisi käydä yhtä hyvin myös naapurikunnan terveyskeskuksessa muiden arjen asioiden hoitamisen yhteydessä

ehdotamme korjausrakentamiseen myös vuokra asuntoyhtiöille kannustetta jossa ara maksaa tietyn prosenttiosuuden peruskorjauslainojen koroista

keskusta toimisi siten että verrattuna kuluvaan vuoteen keventäisimme pienituloisten verotusta pitäisimme keskituloisten verotuksen ennallaan ja korottaisimme suurituloisten verotusta

kasvava työttömyys huolestuttaa suomalaisia ja kasvavan työttömyyden oloissa kuluttajien luottamus maamme talouteen heikkenee

olemme koko vaalikauden kyselleet anoneet vaatineet ja esittäneet työllisyyttä lisääviä toimia

arvoisa puhemies

olemme olleet valmiita tiukentamaan meidän yhdessä antamiamme sitoumuksia tiukentamaan aikataulua päästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian osuuden nostamiseksi kotimaisilla toimilla

toistan sen että yhden vuoden numeronpyörittely ei siihen johda ei näy johtavan hallituksella ei myöskään se että täällä kiistellään pilkuista

kun hallitus oli kertovinaan kolme viikkoa sitten ajankohtaisesta taloustilanteesta keskustan ryhmä esitti konkreettisia avauksia uuden kasvun ja työllisyyden vahvistamiseksi

kaikki tunnustus työmarkkinajärjestöille hyvästä ratkaisusta syksyllä ja kaikki arvostus pyrkimyksillenne

keskustan esitys keventäisi myös byrokratiaa ja hallintoa sekä helpottaisi terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteensovittamista kun toimijoita on vähemmän

ellei suomen suuntaa käännetä työn ja kasvun linjalle on edessä loputon leikkausten ja veronkorotusten tie ja sillä ei velkaantuminen taitu

mainitsitte yhteisöveron alennuksen se tulee voimaan ehkä ensi vuonna tupo ratkaisu molemmat me sitä toivomme ehkä syksyllä

te lupaatte veronkevennyksiä velkarahalla ja politiikkanne johtaa siihen että kuntaverot nousevat ja sairaanhoitajien lastentarhanopettajien opettajien maatalouslomittajien ja mitä niitä tuli vielä verot kiristyvät sen takia että teidän linjanne pakottaa kunnat nostamaan veroja

missä viipyy investointien korotetut poistot

pakolla ja väkivoimin runnottava kuntaliitosohjelma ja rajut leikkaukset huonontavat ihmisille tärkeitä lähipalveluita kuten terveydenhuoltoa päivähoitoa vanhustenhoitoa

arvoisa puhemies

sen lisäksi ajamme euroopan unionissa varsin kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa mikä toisaalta turvaa suomalaisille olemassa oleville teollisille työpaikoille jatkuvuutta ja toisaalta luo mahdollisuuksia uusille vientialoille uusille puhtaille teknologioille ja niihin panostaville yrityksille

näin saataisiin aikaan tuntuvia säästöjä ja mikä tärkeintä hoitajilla ja lääkäreillä jäisi paljon enemmän aikaa hoitaa sairaat ja vanhukset

pääministeri ei valitettavasti vastannut kysymykseen

tämä on yksi biotalouden kärkihankkeen konkreettisia toimenpiteitä ja hallitus velvoittaa minua vastaavana ministerinä sen puolesta toimimaan ja näin aion myös toimia ja niitä toimenpiteitä olen tässä kertonut

missä viipyy ensimmäisen työntekijän palkkaamisen tuki koko maahan

jäi nyt vielä hieman epäselväksi tämä kokoomuksen ja hallituksen linja että kun te romutatte kotihoidon tukea niin syntyykö siitä nyt vähemmän kustannuksia kunnille vai enemmän kustannuksia kunnille

syntyvätkö uudet työpaikat suuriin yrityksiin

erityisen surullisia olemme koulutukseen tehtävistä kipeistä leikkauksista

lisätalousarviokeskustelussa ehdotin keskustan puolelta että hallituksen pitäisi tuoda työllistävä uusi lisätalousarvio jo ennen juhannusta

syntyykö niitä suuriin yrityksiin

kuten sanoin useitten hallituskausien ajan tätä lakia on valmisteltu ja nyt oli aika tuoda esitys eduskuntaan

no ei näytä syntyvän vaikka te annoitte avokätisen veronalennuksen yhteisöveron muodossa

mitä tulee sitten näihin aikaisempiin oikeuden päätöksiin erilaisten kalatalousvahinkojen korvaamisesta mitä yhtiöille on määritetty meillä suomessa on toki viranomaiset sitä varten että ne arvioivat ovatko tilanteet muuttuneet ovatko korvaukset paikallaan ja jos sitä arviointia tehdään ja lähdetään uudelle kierrokselle niin se on sitten viranomaisten tehtävä arvioida sitä ja he voivat omaa työtänsä tehdä rauhassa

valitettavasti ette olleet sitä enää kuulemassa

erikoissairaanhoito toimii pääsääntöisesti hyvin mutta julkisen terveydenhuollon erityisesti perusterveydenhuollon ongelmiin tarvitaan ratkaisu

suuret yritykset pikemminkin irtisanovat nykyisessä tilanteessa

ensimmäi sen työntekijän palkkatuki oppisopimuskoulutus nuorille korjausavustukset hissittömiin taloihin homekoulujen korjausavustukset tämänkaltaisia ihmisten ymmärrettäviä konkreettisia työllisyyttä parantavia esityksiä nyt kaipaisimme

kuten aiemminkin olen todennut ministerinä kunnioitan eduskuntaa ylimpänä lakia säätävänä elimenä ja olen erittäin myötämielinen kaikkia niitä parannuksia kohtaan mitä eduskunta pystyy tähän lakiin tekemään jos sellaisia tulee

jo toteutetuissa puurakentamisen kohteissa teollinen puurakentaminen on osoittautunut nopean ja keveän rakentamisen ansiosta kilpailukykyiseksi

urpilaisen esityksessä ajetaan jääräpäisesti läpi hallitusohjelman unelmille rakentuvaa linjaa

mitä tulee siihen että eu antaa mahdollisuuden myös kompensoida päästökaupan epäsuoria vaikutuksia teollisuudelle hallitus käyttää kuten moni muu eu maa tätä mahdollisuutta hyväksi ja on osan tuosta rahoituksesta valmis ohjaamaan teollisuudelle

arvoisa puhemies

niin kauan kuin sosiaali ja terveyspalvelurakenteista ei päästä kunnolliseen esitykseen kuten hallitus ei ole päässyt julkinen sektori joutuu antamaan periksi ulkoistamisen paineelle